jotta helcomin toimintaohjelman toteuttamisessa päästäisiin sovitun aikataulun mukaan eteenpäin perustettiin viime vuonna projekteja teknisesti avustava rahasto

nyt on itämeren maissa syytä koordinoida nykyiset suunnitelmat ja toimenpiteet siten että niiden toteuttamisessa päästään nopeasti käyntiin

oman kansallisen toimintaohjelmamme tulee olla kunnianhimoinen

suomen tulee pyrkiä suurempiin vähennyksiin kuin mitä helcom vaatii meiltä

den ökande transporten av farlig last till havs är ett stort hot mot miljön

finland bör aktivt verka för utvecklandet av miljövänlig och energisparande teknik inom fartygssektorn

nyt turvallisuustyötä on jatkettava

itämeren liikenteenohjaus on harmonisoitava ja paras ohjausjärjestelmä on otettava käyttöön koko merellä

luotsin käyttöä tulee kehittää

imon tulee suhtautua myönteisesti helcomin ehdotukseen kieltää käymäläjätteen päästäminen matkustaja aluksista

kaikkien suurien satamien tulee olla varustettuja jätevesien vastaanottotekniikalla ja ei erityismaksua järjestelmä on otettava käyttöön kaikkialla

suomen tulee aktiivisesti tukea kehitystä ympäristöystävällisen ja energiaa säästävän tekniikan käyttöönottamiseksi alussektorilla

lisäksi työn öljyntorjuntavalmiuden vahvistamiseksi koko itämerellä on jatkuttava

ne osoittavat että lapset ja nuoret sen avulla helposti oppivat toisen kotimaisen kielen

samalla se edistää useampien kielten oppimista

onko hallitus valmis laajentamaan kielikylpyopetusta suomen ja ruotsinkielisille lapsille ja koululaisille ja suuntamaan niille kunnille jotka järjestävät kielikylpyopetusta erityistä tukea

on myönteistä että hallitus esittää kymmeniä miljoonia euroja muun muassa pienempien opetusryhmien mahdollistamiseksi myös panostukset oppilashuollon kehittämiseen ovat erittäin tärkeitä

tähän liittyy myös lasten ja nuorisopsykiatrian kehittäminen ja tähän asiaan pitää myös täällä eduskunnassa paneutua huolellisesti

myönteisenä pidämme ehdotusta antaa rajavartiolaitokselle tilausvaltuus öljyntorjuntalaivan hankintaan

panostukset uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta edistäviin hankkeisiin sekä kemera rahoituksen lisäämiselle ovat myös tärkeitä

ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen opiskelijamäärien lisääminen sekä naisyrittäjyyden tukeminen ovat myös myönteistä

afganistanin hallitus on laatimassa uusia naisten turvataloja koskevia sääntöjä joiden pelätään vaarantavan naisten oikeudet ja turvallisuuden

vad kan finlands regering göra för att förhindra förtrycket av kvinnorna i afghanistan

pääministeri puhui kokonaisverotustason nostamispaineesta lähivuosina ja kysyn sen vuoksi pääministerin näkemystä mahdollisuudesta muuttaa verotuspohjaa niin että ympäristöveroja laajemmin otettaisiin käyttöön

heinäluoma kysyi tässä aikaisemmin mitkä esityksen vaikutukset ovat

niin kuin tässä ehdotuksessa todetaan tällä lailla esityksellä pyritään siihen että parannettaisiin kansalaisten mahdollisuuksia saada palvelua kaksikielisissä käräjäoikeuksissa sekä suomeksi että ruotsiksi

tässä todetaan myös näin ettei tuomarin virkojen määrää tämän uudistuksen perusteella ole tarkoitus lisätä käräjäoikeuksissa ja ettei esitys sisällä uusia valtiontalouteen liittyviä taloudellisia vaikutuksia

tarkoitus on siis se että järjestelemällä paremmin pystytään paremmin toimimaan sen eteen että kielelliset oikeudet myös toteutuvat käytännössä

eli ongelmana tässä tosiaan on se että lain valmisteluvaiheessa ei ole pystytty estämään sitä että uusia rajaesteitä on syntynyt vaikka näitä vanhoja rajaesteitä on saatu eri tavalla pois

man har föreslagit bland annat att det ska inrättas en gränshinderombudsmannainstitution

eli on esitetty että tällainen rajaesteasiamiesinstituutio otettaisiin käyttöön

eli yksi tärkeimmistä asioista tulevina vuosina tulee olemaan nuorisotyöttömyyden kitkeminen ja olen siinä kyllä aivan eri mieltä edustaja soinin kanssa koska minun mielestäni nimenomaan tämä vapaa liikkuminen on yksi edellytys sille että nuorisotyöttömyys saadaan kitkettyä

värderade talman

därför var det positivt att finlands riksdag stod som värd för den jubileumskonferens som ordnades här senaste sommar

hallitusohjelman mukaan päästöhuutokauppatuloja suunnataan kehitysyhteistyöhön myös vastaisuudessa

valentina pivnenko som är ledamot i duman tog över ordförandeskapet för bspc efter mig här vid konferensen i helsingfors

myönteisistä hallituksen päätöksistä voidaan mainita espoon metron ja vantaan kehäradan rakentaminen

tosiasia on että nopeita ja luotettavia joukkoliikenneyhteyksiä tarvitaan jotta saataisiin ihmiset vaihtamaan autonsa muihin kulkuneuvoihin

lippujen hinnat ohjaavat joukkoliikenteen muun toimivuuden ohella parhaiten ihmisten käyttäytymistä

itämeri parlamentaarikkojen työskentelytapana on laatia yhteisiä kannanottoja ja vaatimuksia hallituksille ja tehdä yhteistyötä muiden elinten kanssa joilla on samat intressit ja tavoitteet

lippujen hintojen tulee olla tasolla joka tekee auton jättämisestä juna asemalle tai omalle pihalle taloudellisesti kannattavaa

parlamentaarisella itämeri konferenssilla bspcllä on muun muassa tarkkailija asema itämeren suojelukomissiossa helcomissa

hallituksen maksama tuki joukkoliikenteelle on periaatteessa hyvä juttu mutta määrä on liian pieni vaikuttaakseen merkittävästi

liikennevaliokunnan mietinnössä todetaan että meriliikennettä koskevat turvallisuusnäkökohdat jäävät selonteossa liian vähälle huomiolle

olen samaa mieltä

ylipäätään olen sitä mieltä että hallitus väheksyy useiden asiantuntijaryhmien esittämiä lausuntoja signaaleista joiden mukaan merillä tapahtuviin onnettomuuksiin on varauduttava entistä paremmin

parlamentaarisella itämeri konferenssilla on myös läheistä yhteistyötä itämeren neuvoston kanssa ja se onkin osallistunut pääministerien ja ulkoministerien huippukokouksiin

parlamentaarinen itämeri konferenssi seuraa myös eun itämeri strategiaa olemalla yhteydessä komissioon ja euroopan parlamenttiin sekä korostaa sitä että itämeri strategiaan ja pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvän toiminnan tulee kulkea käsi kädessä jotta kaikilla itämeren mailla myös venäjällä olisi vahva intressi yhteisesti asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen

i regeringsprogrammet sägs att ett program för sjösäkerheten ska uppgöras och det hade varit rätt tidpunkt att ta upp programmet i samband med den trafikpolitiska redogörelsen

värderade talman

den globala ekonomiska recessionen har inte lämnat finland oberörd

kreikalle annettava laina vaikuttaa suomen velanottoon ja talouteen

ajattelen itse tässä tapauksessa samaan tapaan kuin ajattelin kreikka lainan osalta

suomi on osa euroaluetta ja meidän tulee osallistua yhteisiin toimenpiteisiin joihin ryhdytään euroalueen talouden vahvistamiseksi

hallitus on jo puolestaan hyväksynyt valtiontakausesityksen ja itse laki on edelleen valtiovarainvaliokunnassa

yhteenvetona voidaan todeta että talous on edelleen epävakaa koko euroalueella ja että mikään ei vielä viittaa nopeaan paluuseen normaalitilanteeseen

kolmanteen lisäbudjettiin on otettu monia merkittäviä lisäyksiä

rataverkon määrärahojen lisäys on tervetullut

viime talven tapahtumat osoittivat että rataverkko on huonossa kunnossa ja että suuret panostukset ovat tarpeen jotta junaliikenne toimisi turvallisesti ja luotettavasti

valtiovarainvaliokunta muistuttaa myös meriväylien hyvästä hoidosta kaikkina vuodenaikoina mikä on mielestäni erittäin tärkeä asia

monet hankkeet odottavat rahoituspäätöksiä ja monissa tapauksissa olisi viisaampaa laajentaa viemäriverkostoa ja keskittää vedenpuhdistus kuin se että sadoilla yksittäisillä kiinteistöillä on omat minipuhdistamonsa

ärade talman

voiko olla niin että perussuomalaiset eivät ole ymmärtäneet että ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen on halvempaa kuin olla tekemättä mitään perussuomalaisten linjan mukaan

vastaus kuitenkin on että tulevat sukupolvet maksavat ilmastonmuutoksen seurauksista

siis mikä on tilanne syöttötariffien valmistelussa ja onko tässä joitain ongelmia

tämän mallin mukaan tehdään kolme päivää työtä ja ollaan vapaana kolme päivää

järjestelmän tavoitteena on helpottaa yhteiskunnan tahdista kärsiviä ihmisiä jaksamaan ja joustavoittaa työaikajärjestelmiä